maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö eläinhuoltolaiksi on lopputulos pitkästä prosessista

tähän mietintöön sisältyy neljä lausumaa jotka mukailevat niitä lausumia joita tuossa yliopistolaissa äsken oli

tavoitteena on aivan kuten valiokunnan puheenjohtaja totesi eläinhuoltolain uudistaminen eläinlääkintäpalvelujen saatavuuden varmistaminen koko maassa ja viranomaisvalvonnan toimivuuden turvaaminen myöskin koko maassa

valiokunta on painottanut tässä ennalta ehkäisevän toiminnan merkitystä eläinten hyvinvoinnin kannalta ja huomiota on kiinnitetty kuntien hyvin kirjaviin olosuhteisiin järjestää palveluja

niin kuin puheenjohtaja totesi kuntien tehtävänä on tulevan lain mukaan järjestää hyötyeläimille peruseläinpalvelut arkisin

näitä hyötyeläimiä ovat maatalouteen ja elinkeinotoimintaan liittyvät eläimet ja jotkut ihmisiä palvelevat eläimet muun muassa koirat

tämä kaikki on ihan hyvää asiaa ja tähän uudistukseen on resurssejakin lisää ja samalla huolehditaan eläinlääkärien jaksamisesta työssä

kun tässä nämä lait on uudistettu juuri niin vie varmaan jonkun aikaa ennen kuin ne saadaan jalalle ja saadaan tuloksia

oma huoleni koiraharrastajana liittyy siihen mitä ed

olemme vakuuttuneita siitä että koulutus ammattitaito ja työllistäminen ovat parhaita keinoja torjua syrjäytymistä

täällähän mainitaan että muille kotieläimille kuin hyötyeläimille peruseläinlääkäripalvelut olisi järjestettävä vain silloin jos näitä palveluita ei muutoin yhteistoiminta alueella ole saatavilla elikkä niitä yksityisiä palveluja ei tule

samalla palvelujen saatavuus hintalaatu suhde nämä kaikki ovat niitä kysymyksiä joihin haetaan vastausta

valtioneuvoston selonteko suomen turvallisuus ja puolustuspolitiikasta ja ulkoasiainvaliokunnan siitä antama mietintö on maamme kannalta tärkeä kannanotto keskeiseltä politiikkalohkolta

maamme historian tuntien rajapitäjän kasvattina puolustuspolitiikan tärkeys on iskostunut ihan selkäytimeen

laajan turvallisuuskäsitteen ohjausvaikutus kohdentuu erityisesti puolustusministeriön hallinnonalalle osaksi myös ulkoministeriön ja sisäministeriön hallinnonalalle

suomen puolustuksen perusta on aivan kuten täällä on kuultu koko maan puolustaminen yleinen asevelvollisuus laajat reservijoukot vahva maanpuolustustahto sekä alueellisen puolustuksen periaate

yleisellä asevelvollisuudella on puolustuksen lisäksi kasvatuksellisia ja elämänhallintaan liittyviä myönteisiä puolia

arvoisa puhemies

myös minä lausun kiitoksen ministerille seinäjokioulu radan saamasta lisärahoituksesta kolaripajala ratahankkeesta ja myöskin kemijärven radan sähköistämisestä

eu jäsenyydessä turvallisuuspoliittinen puoli oli merkittävä osa liittymistä ja puolustusyhteistyö on luonteva tapa toimia

mutta muitakin kaivoshankkeita on nyt vireillä muun muassa koillismaalla selvitellään mustavaaran kaivoksen avaamista jälleen uudelleen

kysynkin ministeriltä

rauhan turvaamisessa ja sodan torjunnassa ovatkin euroopan unionin ehkä parhaimmat saavutukset vuosien saatossa

jos uusia kaivoksia aukeaa niin millä aikataululla näille saadaan ratoja jotka ovat välttämättömiä suurten massojen vuoksi

suomen nato suhteen perustan muodostaa rauhankumppanuussopimus

tähän sisältyy muun muassa harjoitustoimintaa suorituskyvyn kehittämistä ja yhteisten standardien omaksumista

helppoa on yhtyä valiokunnan kantaan että suomen turvallisuuspolitiikan peruslinjaukset ovat kestäviä eivätkä edellytä muutoksia

optiot tiiviimmästä yhteistyöstä eivät osaltani ole aivan kuten eivät kansan enemmistönkään houkuttelevia

rajakaupungin lähialueyhteistyönä tapahtuva matkailu ja muu taloudellinen yhteistyö kärsisivät pitkän aikaa linjan mahdollisesta muutoksesta

valiokunnan tavoin yhteistyö pohjoismaiden ja baltian maiden kesken on hyvä ja monella tapaa ennalta ehkäisevä muoto

aivan kuten valiokunta toteaa kriisinhallinta kehitysyhteistyö ja muu humanitäärinen apu ovat tärkeitä turvallisuuspolitiikan lohkoja

arvoisa herra puhemies

vaikka maahamme ei liity erityistä uhkaa maailman tapahtumat tulevat tiedotusvälineiden kautta olohuoneisiimme

samat kielteiset ilmiöt kotiutuvat helposti meille aivan kuten viime viikkoina olemme kuulleet tapahtuneen ja koulusurmien kautta olemme saaneet kokea

mutta valmiutta on oltava tehdä tarvittaessa pikaisesti lisää elvyttäviä sekä taloutta ja työllisyyttä parantavia toimia

valiokunnan kannanottoihin tuottavuusohjelmasta ja lausumaan pysyväisluontoisista määrärahoista on helppo yhtyä ja ne ovat ihan nappiin osuneita

huoltovarmuus on niin ikään tärkeä turvallisuuspolitiikkaan liittyvä tekijä

tuossa kolme viikkoa sitten olimme ministerin kanssa ammatillisen ja aikuiskoulutuksen neuvottelupäivillä ja siellä taas oli poikkeuksellisen myönteistä palautetta

tuottavuusohjelman toteutumisessa on otettava huomioon suhdannetilanne ja sen mukana muuttuvat henkilöstötarpeet

omavaraisuus sekä elintarvikkeiden että energiankin osalta on vahvuus joka ei saa tässä globalisaatiokehityksessä missään tilanteessa hämärtyä

turhauttavaa on ryhtyä seuraavana vuonna taas jahnaamaan rahasta joka juuri on yhdessä eduskunnassa hyväksytty

hallinnonaloittain otan tarkemmin asioihin kantaa yksityiskohtaisessa käsittelyssä mutta pari suhdannetilanteeseen ja aluekehitykseen liittyvää asiaa nostan esille jo tässä vaiheessa

rakentamiseen liittyvät perustamishankinnat on kaluttu budjetista vuosien saatossa minimiin

lääninhallitusten hankelistoilla on hyvin perusteltuja kouluhankkeita eri koulutustasoille pitkät listat

vuosittain hakemuksista on saatu yhdelle tai parille esitykselle myönteinen päätös aina lääneittäin

nyt on oivallinen aika toteuttaa useampia näistä esityksistä eri tasoilla lähivuosina

perusteltuja uusia hankkeita on kuultu

järkevin yhteys syntyy kunnostamalla rata kontiomäeltä taivalkoskelle ja rakentamalla ratayhteys taivalkoskelta kuusamon rukan ja suomun kautta kemijärvelle

matkan varrella on useita teollisuuslaitoksia siellä on käynnistymässä kaivos mustavaarassa uudelleen ja lisäksi vetovoimaisia matkailukeskuksia

hallituksen toimet on asetettu tässä budjetissa tärkeysjärjestykseen

ensin varmistetaan finanssisektorin toimintaedellytykset seuraavana on vientiyritysten toimintaedellytysten turvaaminen kotimaisen kulutuksen säilyminen on kolmas tärkeä tekijä

hysterian luominen josta merkkejä tänäänkin tässä salissa on ilmennyt ei kysyntää nosta eikä taloutta turvaa

kuluttajien ostovoiman turvaaminen veroratkaisuilla muun muassa ruokaverolla ja sosiaalietuuksien korotuksilla on nyt hyvin paikallaan

eräs ministeri sinnemäki

puheessaan

etan erittäin tärkeätä että tie toimistoissaan sujuva ja nopea ja oikiaikainen

mutta miten tämä pystytään toteuttama

kumminkin teen toimistossa on kaikki henkilökuntaa vähennetään ja

tietysti tiukan paikan tullen ollaan sitten voitu

arvoisa puhemies tuoreen selvityksen mukaan tee toimistoissa työhön osoituksia tehtiin noin viisitoista prosentille kaikista työnhakijana olleista kakskymmentä viinanen piti hexavuotiaille

työhönosoituksia tehtiin enemmän kuin ikäryhmän osuus oli kaikista

selvityksessä ilmeni että ne kaksi vuotiaille ja yli viisikymmentä

työhönosoituksia tehtiin puolestaan vähemmän kuin näiden ikäryhmien osuus

mihin toimenpiteisiin ministeriössä aiotaan ryhtyä että kaikki ikäryhmät saisivat teetoimistoista palvelua eikä epäilystä ikäsyrjinnästä pääsisi syntymään

ja olihan siinä kaksi melko jyrkästi toisistaan poikkeava

ministeri

kolmannella neljänneksen

teollisuuden suhdanne on katsauksen

neljäkymmentä prosenttia alemmalle

ja keskenään saman ai

tänään uudet tilaukset

viime

ralvis

laivanrakennuksen osaamisverkostojen oman taidon säilyttämisestä ylläpitämisestä kun sanella minuutilla

asteeksi sanoneeksi tänä vuonna yli kahdeksansataa omaa työntekijä aikooko hallitus asettaa ehtoja

äiti innovaatio ympäristö ja rakenne

muutos

väkeä irtisanota vaan osaamisen revitään kehitetään ja toinen kysymys on kotimaisuudesta tihuoleti

tuulen tuen naiset yrittävät kotimaisuus

rinteeseen tuho on ensisijaisesti vastauspuheenvuoroja asianomaisia ostan oman

raha

pää ministeri pekkarinen puhui uudesta kasvusta ja

ja kasvu

koska pienet virikkeet ovat suurtyöllistäjiä ey ministeri sinnemäeltä kysyisin minkälaisia mahdollisuuksia näette tämän työpankkikokeilun

ja siitä on erittäin hyviä kokemuksia nimenomaan pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä ja toisaalta haluaisin myös tietää tästä yksin yrittäjän

palkkatuesta joka on ollut käytössä osassa suomea minkälaisia tuloksia tästä kokeilusta on ja mitkä mahdollisuudet olisi laajentaa tämä koko maahan ja illalla huomasin myös että valiokunta lisännyt puurakentamiseen rahaa se on järkevää ilmasto ja elinkeinopolitiikkaa edistää puurakentamista niin kysyn että mitä ajatuksia tässä on palomääräykset ja nyt ovat hoidossa mutta onko ajatuksena kehittää elementtejä

kiistelyssä

uuden kasvun voimavarat pitäisi saada

suomen viisas hyvä periaate

suomessa taito on niin että meidän yrittäjistämme neljä viidesosaa on yksinyrittäjiä olisi tietysti upeaa jos me

markkinoilla toimivat yritykset voisivat laajentaa tällä

sitä kautta

paine ja mahdollisuus tulla yksin yrittävien

arvoisa puhemies

edustaja kari ojasalo ovat siihen mitä meitä on täällä budjettikirjassa on taannoinen kohta kuulla talousarvioesitykseen liittyvät tasa

ja varmasti tärkeä selvittää mutta olisiko mahdollista saada enemmistö savonen selvitys joka kattavasti katsoisi mitä telle byrokratialle on tehty ja voitaisiin tehdä jotta sen ei se tee tästä

mies jää prosenttiluvut on aika vekkuleita arvoisa ministeri

vuodesta kaksituhattakahdeksan vuoteen kaksituhattayhdeksän vertailussa

peikot tee ropsahti alaspäinminus

pari päivää sitten sain alakitkan paliskunnan poroisännältä soiton jossa hän harmitteli viranomaisten toimintaa tässä tilanteessa

ja nyt sitten kerroitte juuri tarton

sä tarkota että kolmas osa

tullut takaisin yli kaks kol

oletteko laskenut sillä ministeriössä sitä että mitä tuo kun kolme pilkku kolme miljardia euroa on aika paljon rahaa paljonko sillä rahamäärätasolla tämmöinen valtion rahaa joka käyttää niin kuin kerroitte niin teemme roh yksityistä varallisuutta tämmöiseen tuotannolliseen prosessiin ja ja mikä villi ja selittää tätä kolmen prosentin kasvua juuri tässä

aikaisemmin poroisäntä oli saanut luvan jahdata puistossa

puiston johtaja eväsi tämän luvan ja ihmettelen kyllä kun nyt petopolitiikan osalta on kumminkin poronhoitoalueella tehty linjanmuutos että tässä suhteessa tätä lupaa on kiristetty

hän esitti ministeriön

ministeri

sieltä se vastaus

se voi antaa paikataan

arvoisa puhemies

en ole niin hyvät kaikki pystyisi kyllä täältä vastaamaan mutta periaatteessa en ota selvää kaikesta kadulle ja puistokadun

pohdiskelijan oikein meriteollisuuden roolia ja viinaa ja se tuli täällä muuallakin esille kylmennyt vähän uskotaan siihen ei pääse olympia osaaminen mikä suomeen on syntynyt se lähtee täältä suunnitteluosaamisesta koskien erityisesti arktista osaamista koskien vetäneet ikuiseen eikä nettimaailman suurimpien risteilijöitten kaikkien sienten hakija liittyvää osaamista ylsi meillä kuitenkin valtaosaltaan vielä on se että kysytään että miksei hallitus ole tehnyt jotain että se ei olisi vähentynyt tuore no sellaista hallitusta nyt kerta kaikkiaan ei kyllä en usko vaikka kuinka tämänkin salin valioista koottaisiinni ei kerta kaikkiaan ole ollut kummel kysyntä supistui yhdeksänkymmentä

eikö koko j

ohessa kysytty yhtään sellaista cruiseria niin se että nyt sitten suomeenkaan hevin voi tulla muistetaan että mahdollisuuksia lähteäkseen ja venäläisten yhteistyö täällä helsingissä on ihan hyvää seksiä nimenomaan siinä eettiseen osaamiseen keskittyy mutta sillä se on myöskin turussa ja muualla tämän toimialan selviytymismahdollisuuksia pitää vielä tulee valtion panostuksiin valtio nyt panostanut nimenomaan täällä turussa niin paljon että teitä ei sellaisia että hirvittää mutta niin paljon kun kaikki nämä eun meille sallimat liikkuma alat suinkin antavat myöten ei kovin paljon tässä mielessä jäänyt tekemättä ei nimenomaan ei tiennyt miten osallisiksi näitä muita toimintaedellytyksiä niille toimialoille jotka täällä mielelläni melko iskevät sekä alan yrityksiä alihankkijoita näille suurille että myöskin myöskin tuetaan henkilöstö on osa voi myös mitä vielä tulee rakennerahastojen ja niihin byrokratia on kyse teltta on että silmältä työkraatista

merestä vesi tulee eusta mitä kohteista on ylitetty yritetään kaiken aikaa vähentää mutta yksi on jo se pysyy aika byrokraattisena olemme tekemässä ollut jos saisi eun rakentaa alusta uudelle

osittaisia aluerakennepolitiikkaa nykymielessä minun ei tähän yhteisen toimivallan piiriin mutta se on toinen tarina ei pääse koskaan sitä aikanaan

mitä tulee matkailumökin

se oli aikanaan strateginen valinta ja meikkikeskittyy tämmöiseen maabrändien alueellisten brändien rakentamiseen maakuvan markkinointiin siihen kansainväliseen ikään kuin matkailun edistämiseen ja sutenöörilaisella wienin ja kansainvälistymiseen rahoilla yritetään auttaa yksittäisiä markkinaponnisteluja kuitenkin niin että yksittäisten yritysten niinkään vaan silpunyhteismarkkinoista kysymys joka hoitaa osansa ja yhteismarkkinoinnin määrärahat osansa kyllä kaikin puolin tyytyväinen tähän syntyneeseenratkaisuja mietitään tätä parantaa kaikennäköistä myös puhemies vielä tämän sallii tässä pitää se mitä tulee siihen että kuinka hyvin on tätä euroa vartioitianin poispäin

totta kai kostelic on oikeassa että osansa kyllä varmasti keskustakin niinku kantaa niissä hallituksissa missä se on mukana ollut euron aikaan lyö lisää luotiin silloisen pääministeri hokkasen ja silloinen valtiovarainministeri koskaan aikaa hellittää mutta myös osaltaan siihen minkälaiset pelisäännöt syntyi se

toinen toimeenpanemiselle ja toteuttamiseen ja sen jälkeen se oli ministereitä valtiovarainministerinä heinäluomaa ja vie tuottaa kalliomäkiä ja pääministerinä vanhasta jää niin poispäin

emme ole vain joitakin käyttää olemisiin vastuussa ensimmäisen osakseen ranska joutuisi

eletään vetää vanhojen yhteishallitusta tätä selitystä voi sitä olisi syytä ensimmäisenä rikkovat kaikille tiedettä ja muut tulivat perässä ja syntyi kaikki se mistä nyt sitten maksamme kallista ja

kiinni jää onks nää jos tuet elinkeinotuet jotenkin järjestettävissä uudelleenin paista vielä julkisti toissapäivänä semmoisen raportin pääsanoma oli se että eu tukea suuryrityksille vaan vain pienillä keskisuuria yrityksiä

harvoin vietellä tekee sellaista tutkimusta joka ottaa ihan hyvin suomen kansaan tavallisiin ihmisiintorilla ja tuolla tantereilla kuin tämän tutkimuksen sanoma on ihmisen läpi käydä sekä siitä mitä välillä levätäkin että siellä on kysymys ja se voi silti puhemies pystytetään risti pyytää niin

monelle bändille ja vastaan liki kolme kertaa ja aikaa käytetty lehti jatkaa jos tämän kerran tämän levännyt jatketaan kuitenkin että tässä salissa nähtävä tärkeänä suomalaisten vientiyritysten viennin edellytykset tuottaa sille mutta isomäki pitää huoli siitä että ainakaan sen takia suuret suomalaiset viejät eivät tipu maailmanmarkkinoilta pois eniten rahoitus on järjestynyt viestin erotus oli tosi huono vai hyvä esimerkki tekes

nautaa mitenkään yli vois vertaa eurooppalaiseen vertailuunliikkeitä se saa siinä aika vähän niinku suoraan suuria yrityksiä rahoittaa otetaanko tekesin rahat kokonaan pois suurilta yrityksiltä ox niin että ekselensia ei olekaan tietää perusteet niin kuin tutkimusinnovaatiotyön rahoitukselle että rahoitetaankinin lähellä korkeatasoisia innovaatiohankkeita ja pia ja ja pelin perustaksi asetetaan yrityksen koko

asia on iso kilpiäinen kesäsade yrityksille joille niput innovaatiopolitiikan suuntaavat tällä tavalla kääntää tähän tapaan perii pelkältä kertakaikkiaan taikka sitten sanotaan että pitäisi yhdistää näitä erilaisia rahoitusinstituutioita julkisia mitä meillä ei filmejä yhdistää esimerkiksi taysin kanssa töihin ei koskaan voi yhdistää esimerkiksi teknologiakeskusten kanssa teknologiakeskukset on yleensä kuntien ja kuntayhtymien omistajia täysin

eusta rahaa aluekehitysrahaa yritystukiin kaatoi eiliset kanavansa ericssonin teoriassa media hauskaa ja kyllästää probleemitelalta lähellä kysyvätkin nimenomaan työ ei ole sen jo kysynytkin ytv on tämän päivän vastausta oli sitä mieltä mitä etla sanoo kääntyi ja jos yhtä mieltä että suuryrityksiltä kaikki nämä tuet pitää ottaa pois jos minä teen vielä ennen tämän vaalikauden päättymistä jonkunlaisen aloitteen tänne eduskuntaan jossa tähän asiaan käydäänkin

arvoisa herra puhemies

millä tavalla työnjako näiden ministeriöiden kesken tapahtuu ja miten tätä koulutuksen kokonaisuutta koordinoidaan

en sitä ei koskaan elämässä etlan selvitys näiltä osin

työ ja elinkeinoministeriö ministeri mauri pekkarisen johdolla valmistellessaan hallituksen esitystä ja talousvaliokunta mietintöä työstäessään ovat tehneet perusteellista ja moniulotteista työtä

arvoisa ministeri sovitaanko että suurikin puheenvuoro koska muutoin kuristi tehneet juuri historiallisen pisimmän vastauspuheenvuoron tässä s

päättäjille syntyy taustaksi suhteellisen selkeä kuva energia ja ilmastopolitiikan suuntaviivoista ja päätösehdotusten perusteluista

näistä ministä

arvoisa puhemies erää jossain vaiheessa äskeisen puheenvuoron aikana

päähän ja sää

arvoisa puhemies